pääministeri katainen avasi aika hyvin tänä päivänä kreikan todellisten ongelmien syyt

aika usein syytetään pelkkää euroa kuten edustaja pekkarinen omassa puheenvuorossaan tänään teki vaan kyllähän kreikan ongelmien syy on ei suinkaan pelkästään euro vaan selvästi väärä talouspolitiikka väärä finanssipolitiikka ja väärä julkisen sektorin paisuttaminen ja etujen jakaminen

tänä päivänä riippumatta eurosta tai drakmasta kreikan on vaikea päästä pinnalle koska naapurissa on turkki jonka heikko liira euroon nähden antaa sille ylivertaiset turistimahdollisuudet ja sinne turistit menevät mieluummin kuin kreikkaan

julkinen sektori paisuu eikä huomata kilpailukyvyn menetystä koska se tulee hiipumalla ja suomi on tällä hetkellä samankaltaisessa tilanteessa

sen takia tästä keskustelusta kannattaisi ottaa oppia myös omaan talouspolitiikkaan omaan finanssipolitiikkaan ja siihen kuinka me julkista sektoria sitten lähdemme viemään eteenpäin koska jos me emme tee korjausliikettä niin suomi velkaantuu

on aika vaikea kuvitella että tällä tiellä me voimme jatkaa ja ainut korjausliike mitä suomessa pitää tehdä on vähentää säätelyä ja sillä tavalla pyrkiä pk sektorin kilpailukykyä viemään eteenpäin

edustaja tiilikainen totesi täällä tänään että köyhät ihmiset joutuvat kreikassa kärsimään

kreikalta edellytetään yhteistoimintapöytäkirjassa muun muassa seuraavat leikkaukset budjettiin jotka minun mielestäni kohdistuvat kyllä muihinkin kuin köyhiin ihmisiin

arvoisa puhemies

monet yritykset tänä päivänä laskevat junassa matkustamisen työajaksi joten se on oikea suuntaus

sen takia niin kuin edustaja rajamäki aivan oikein sanoi pitäisi kiinnittää huomiota näihin asioihin ja näihin painoihin että me pystymme kuljettamaan ja sen lisäksi myös nopeudet pystytään nostamaan

mutta ennen kaikkea se että junia kehitetään työpaikkoina on strategisesti aivan oleellista sen lisäksi että raideliikenteen kehittäminen on osa kestävää kehitystä jossa nämä ilmastokysymykset ja muut otetaan huomioon saadaan jopa bioenergialla tuotettua sähköä

tämähän tarkoittaa sitä että rahoja ei tulla antamaan ellei kreikka noudata näitä sopimuksia ja ainakin itse katson että yksi erittäin hyvä järjestelmä on sulkutilijärjestelmä

sulkutili asettaa maksuhäiriötilanteessa kreikan ulkopuoliset velkojat etusijalle suhteessa kotimaisiin velkojiin ja kreikka on sitoutunut kahden kuukauden kuluessa asettamaan lainsäädännössä velanhoidon etusijalle suhteessa muiden julkisten menojen maksamiseen

arvoisa rouva puhemies

lisäksi säännös sisällytetään mahdollisimman pikaisesti kreikan perustuslakiin ja vaikka tätä kuinka kansa arvioi että on väärin ikään kuin kreikkaa auttaa niin olen sitä mieltä että hallitus näillä lisäyksillä ja näillä sopimuksilla ja edellytyksillä ja vakuuksilla on kuitenkin humanitaarisella tiellä ja auttaa euroa ja auttaa kreikkaa erittäin vaikeassa tilanteessa jossa kreikan on mahdoton päästä itse ylös ja tulevaisuus näyttää onnistummeko me näillä paketeilla tekemään sitten sen että kreikka pelastuu

ensinnäkin jos me menemme markkinaehtoiseen liikenteeseen näettekö te mitään ristiriitaa että osakeyhtiöissä on kannustinjärjestelmä jossa liikevoitto määrittelee sitten konsernitasolla tai yksikön tasolla johtajien palkat

mutta joka tapauksessa tällä hetkellä kun katsotaan pankkien taseita niin olemme päässeet pahemman yli eli tämä ajan pelaaminen on joka tapauksessa ollut positiivinen asia

minä tarkistin kaupungin johdolta onko vr ollut millään tavalla yhteydessä kaupungin johtoon että he aikovat lakkauttaa elinkeinopoliittisesti tärkeän aamujunan

löysin kyllä tiedotteen maaliskuulta jossa vr toteaa että kesän junavuoroihin tulee muutoksia eli muutoksia kesän junaliikenteeseen työ ja liikematkustuksen kausiluonteisen vähenemisen vuoksi

voi se näin olla mutta minun täytyy kyllä sanoa niin kuin tuolla puhujakorokkeella totesin että kotipalvelun työntekijät tekevät erittäin arvokasta työtä he tekevät sitä ammattiylpeydellä he tekevät hyvää työtä mutta me olemme vielä kaukana tanskan mallista siitä filosofiasta millä tavalla siellä solmitaan suhde ikäihmisiin ja ollaan heidän kanssaan ikään kuin arjessa yhtä jalkaa elämässä ja käytetään siihen aikaa

kyllä valitettavasti minä sanoisin että meillä kuitenkin kotipalvelun työntekijöillä on tiukka aikataulu ja tulosvaatimukset niin että on kyllä erittäin pitkä matka tanskan malliin

taidoimme rossin ja rajamäen kanssa kaikki olla panemassa alulle tätä eu rahan kohdentamista raideliikenteeseen mikä oli silloin järkevää ja nyt tässä valossa näyttää vielä järkevämmältä

arvoisa puhemies

ja silloin kun me lähdemme ikään kuin tiukalla aikataululla ja tiukoilla tulosvaatimuksilla ja tietyllä määrällä rahaa rakentamaan hyvää vuorovaikutusta ikäihmisen ja palvelunsaajan kanssa se ei kyllä sillä tavalla onnistu

tässä raideliikenteen kehittämisessä on yksi aivan oleellinen strateginen kysymys

tänä päivänä kannattaa jopa yksin ainakin vähintään kaksin ajaa autolla

tämä pitäisi ottaa vrssäkin todesta ja lähteä arvioimaan sitä

nyt pitäisi lähteä siihen suuntaan että saadaan volyymiä nostettua ja sillä tavalla ihmiset juniin ja sitä kautta hyödynnettyä ne asiat mitä äsken nostin esille sillä tavalla kehittää raideliikennettä ja ehkä pois sellaisista liikennemuodoista jotka enemmänkin saastuttavat ja ovat ilmastopolitiikan kannalta eriarvoisia

arvoisa puhemies

edustaja tynkkynen piti täällä pitkän ja hyvän analyysin sähkömarkkinoista ja energia ja ilmastoasioista mutta oli yksi asia mitä edustaja tynkkysen puheessa en itse oikein ymmärtänyt

tämän takia me joudumme meidän sähköjärjestelmän rakentamaan toimitusvarmuuden ja huoltovarmuuden näkökulmasta sellaiseksi että meillä kaikissa olosuhteissa riittää teho

sinänsä opposition edustajat ovat oikeassa että kyllä tässä eriarvoisuus eri kunnissa on vaarana revetä mutta sehän on tietenkin kunnan toimivaltaan liittyvä kysymys missä määrin he perivät asiakasmaksuja ja minkä suuruisina

opposition tehtävä on arvioida hallituksen toimintaa ja perinteisesti myös arvostella sitä ja esittää vaihtoehtoja ja hyvä niin

itse ainakin luulen että tässä salissa varmaan ei istu yhtäkään kansanedustajaa joka olisi erityisen iloinen siitä että eri väestöryhmiltä tai koulutuksesta tai jostakin muusta joudutaan ottamaan rahaa pois

arvoisa puhemies

se on aika vastenmielistä ja siitä ei kovin paljoa kiitosta saa mutta ainakin itse ajattelen niin että pitäisi pyrkiä järkevästi analysoimaan ne syyt mitkä ovat johtaneet tähän

itse käsitän näin että yksi merkittävä syy siihen on että jostakin syystä jota tässä hieman ehkä myöhemmin arvioin meidän vientitulomme eivät ole enää sillä tasolla että se riittäisi siihen totuttuun elintasoon ja eri tulonsiirtoihin ja eri toimintojen rahoitukseen niin kuin ennen

ei ymmärretty mihinkä tämä johtaa markkinat ylikuumenivat sitä lainoitettiin kyllä moral hazardin kautta me kaikki nämä tiedämme mutta on väärin pelkästään syyttää euroa

sen jälkeen maassa on ollut monenlaisia hallituksia ja monenlaisia puolueita talouspolitiikkaa linjaamassa mutta jatkuvasti ollaan tultu alamäkeä

velka sinänsä ei ole se kriittinen tekijä mutta tämä kolminaisuus että meillä on vaihtotase pakkasella ja velka ja meillä ei ole euroalueen sisällä kilpailukykyä aiheuttaa sen että jotakin pitää oikeasti tehdä

täällä juteltiin päivällä että pitää julkisia investointeja lisätä ja se osittain auttaa mutta ongelma eivät ole kyllä julkiset investoinnit

ongelma on se että meidän rakenteet ovat sellaisia että moni yksityinen taho ei luota siihen investointiin että se takaisinmaksuaika minkä nykypäivänä pitää investointeihin liittyä venyy niin pitkäksi tai sitä ei ole edes olemassa

minä kuitenkin itse näkisin että hallitus on aika diplomaattisesti ja pitkämielisesti esittänyt yhteistyötä ja toivon että todella se yhteinen näkemys löytyy sitten mitenkä työmarkkinoita uudistetaan ja miten suomen kilpailukykyä uudistetaan koska kyllä väistämätön lopputulema on se että jollakin tavalla suomen kustannusrakennetta ja työn hintaa täytyy muuttaa että se menee kaupaksi

arvoisa puhemies

onko euro menestystarina kysytään

väite siitä että suomi olisi pärjännyt euron ulkopuolella paremmin on katteeton sillä vaihtoehtoista tietä jota ei ole kuljettu ei myöskään kukaan voi luotettavasti kuvata tai arvioida

se on tietenkin myös tavaroiden ja palveluiden laatukysymys mutta väistämättä me joudumme näihin työmarkkinakysymyksiin yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa palaamaan ja mitä nopeammin se pystytään tekemään sen parempi

yksi sopiva ja luotettava mittari tähän on eurostat tilastoihin perustuva ostovoimakorjattu suhteellinen bruttokansantuote per asukas

arvoisa puhemies

itse kyllä toivon että maan hallitus ja työmarkkinajärjestöt löytävät sen yhteisen sävelen tässä lähikuukausien aikana ja saavutetaan sellainen ratkaisu jonka kanssa voidaan mennä eteenpäin

kaikkea menestystä tai menestymättömyyttä on verrattava johonkin eli kysymyksessä on aina suhteellisuus

vielä tähän lopuksi

arvoisa puhemies

alkoholiverotus säilyisi tismalleen entisellään mutta heti kun joku toisi alkoholia suomen rajojen ulkopuolelta suomeen hän joutuisi maksamaan terveydenhoitomaksun

arvoisa puhemies

olemme pitkään saaneet nauttia euroopan hyvästä talouskehityksestä ja matalista koroista joiden ansiosta myös suomalaisten palkkasumma ja hyvinvointi ovat kasvaneet

tämä on vähintä mitä tässä kiusallisessa tilanteessa voidaan tehdä

arvoisa puhemies

tänä päivänä täällä salissa on käyty keskustelua mutta harvinaisen vähän on sivuttu tätä talouden suurta kuvaa

ne ovat sen takia välttämättömiä että meidän täytyy leikata kulurakennetta ja minun mielestäni on ehkä sosiaalisesti oikeudenmukaista korottaa myös veroja jotta me saamme jollakin tavalla tämmöisestä velkatilanteesta otetta

arvoisa puhemies

ihan tästä päästökaupasta kysyisin

tällä hetkellä meillä on kohta mennyt kuusi vuotta siitä kun tämä finanssikriisi oli ja suurin piirtein tämä tutkimuksen keskiarvo näyttää suomessakin pitävän paikkansa

minkälainen vaara on olemassa tämän durbanin sopimuksen jälkeen että tämä järjestelmä joka viime kädessä perustuu luottamukseen alkaa rapautua

eli jos katsotaan valtiovarainministeriön ennustetta mihin valtiovarainministerikin tänään viittasi ne ovat aivan oikeita lukuja ja niihin meidän täytyy luottaa ja pientä kasvuahan siellä on tulossa

mikä tekee suomelle erityisen vaikeaksi nousta tästä finanssikriisistä on se että meidän vienti ei vedä ja ainakin oma näkemykseni on että kysymys ei suinkaan ole palkoista niin kuin monesti helposti ajaudutaan keskustelemaan vaan kyse on siitä että suomi on pikkuhiljaa valitettavasti ajautunut aika korkean kustannustason maaksi ja kun maailmalla kilpailu kiristyy ja erityisesti vienti on aika kovasti kilpailtua meillä on vaikeuksia nyt sitten saavuttaa viennissä sitä tasoa mikä oli ennen finanssikriisiä joten tämäkin vaikeusmomentti on tähän meidän talouteen tullut

täytyy kiittää kulttuuriministeri arhinmäkeä siitä että olette julkisesti puolustanut läänintaiteilijoiden asemaa tulevassa hallinnonuudistuksessa

mutta yksi seikka

taloutta me emme aivan säätele sen kummemmin tämän kuin edellisenkään hallituksen kautta koska luottoluokittajat määrittelevät meidän kulurakennetta aika merkittävällä tavalla

kysymys välttämättä ei ole kysymys se on enemmänkin toive siitä voisiko sittenkin vielä tarkastella näiden toimipisteitten lukumäärää että niitä olisi yhtä paljon kuin on näitä alueellisia taidetoimikuntia koska ainakin itse näen että alueellisten taidetoimikuntien saattaa olla vaikea toimia ja niitten toimijoitten motivaatio voi olla heikko jos läänin tasolla tai maakunnan tasolla ei ole lainkaan sellaisia virkahenkilöitä jotka tekevät tätä arkityötä

tämä on aika iso taloudellinen asia että me pidämme luottamuksesta huolta eli että nämä velalliset ja meille velkaa antavat tahot luottavat siihen että suomi hoitaa velvoitteensa niin kuin se on hoitanut kymmeniä vuosia sotakorvauksia myöten

tämä jää ehkä näistä leikkauksista puhuttaessa helposti varjoon että ihan pelkillä veronkorotuksilla ja pelkillä leikkauksilla me emme varmasti tule toimeen

yksi sellainen ongelma joka tietysti liittyy näihin pakollisiin toimenpiteisiin on se että kun me pidämme inflaatiota yllä mikä on välttämättömyys niin se nyt vain tahtoo perustua siihen että julkisen sektorin maksut energiamaksut liikenne asuminen ja muu kallistuu

tämä on se ongelma ettei sitten tämä kokonaisnettovaikutus ole deflatorinen vaan pidämme pientä inflaatiota ja samalla pyrimme sitten jollakin tavalla korjaamaan tätä kustannustasoa

eli asteittainen sisäinen devalvaatio se on varmaan se miten tästä selvitään ja se ei todella ole erityisen helppo tehtävä eikä välttämättä kaikki suinkaan ole hallituksen käsissä vaikka täällä keskusteluissa niin annetaan ymmärtää

itse käsitän tämmöisen omaisuuden ja ikään kuin rahaston jota solidium edustaa pääomaksi jota pitää käyttää hyödyksi ja kohdentaa se tuottaviin investointeihin ei mielellään käyttötalouteen jatkossa

tämän solidiu min tuloutushan tapahtuu niin että sieltä myydään omaisuutta ei suinkaan osinkojen kautta niin kuin edustaja sipilä ehkä vähän virheellisesti käsitti allekirjoittaneen puheenvuoron

kun sieltä irrotetaan pääomia niitä minun mielestäni pitäisi irrottaa kahteen eri kohteeseen

sen takia meillä on teollisuussijoitus jonka yhtiöjärjestystä on muutettu siten että se pystyy entistä suurempiin teollisiin investointeihin lähtemään myös omistajaksi mukaan ja se on hyvä asia

tätä pitäisi harkita ja sitten tätä solidiumia hoitaa niin että kun suhdanteet muuttuvat niin tarvittaessa voisi vaikka lisätä osakeomistusta silloin kun osakekurssit ovat alhaalla koska valtiolla taas on tämä hyvä luottoluokitus joka takaa meille halpaa lainarahaa

jos jotakin hyvääkin lähtee hakemaan minä nostaisin esille sen että arvonlisäveroa ei korotettu koen että se on työllisyysnäkökulmasta hyvä asia kiinteistöveroa ei tullut metsämaalle ja kuitenkin päinvastaisista puheenvuoroista huolimatta pidän hyvänä sitä että turpeen verotusta ei enää nostettu

kiitoksia

tämä hallituksen käsittelyssä oleva asia on sillä tavalla minun mielestäni hyvä että tämä ennuste annetaan virkavastuulla ilman poliittista ohjausta

arvoisa puhemies

tämä minun mielestäni osoittaa aika selvästi sen miten paljon suomalaisten hyvinvointi on sidoksissa euroopan taloudelliseen tilanteeseen ja taloudellisen tilanteen kehittymiseen

yksi keskeisimpiä työllisyyden ja viennin esteitä pitkällä aikajänteellä ajateltuna on perusteollisuuden liian alhainen investointitaso keskeisiin kilpailijamaihin nähden

jonkinlainen parannus tähän tulee kun yhteisöveroa lasketaan ja tutkimus ja kehitystoiminnan verokannustimien käyttöönottoa suunnitellaan hallitusohjelman linjausten mukaisesti

epäilyt hallituksen toimintakyvystä vain vahvistavat hallitusta

hallituksen sisäinen luottamus onkin ehdoton edellytys sille että työllisyyden esteitä voidaan kiihkottomasti arvioida ja uudistaa talouspolitiikkaa tarvittaessa nopeastikin mikäli ulkoiset syyt siihen pakottavat

arvoisa puhemies

näiden menetysten takia meidän on haettava kasvua esimerkiksi kaivosteollisuudesta eikä vanhaksi koettua ydinvoimaosaamistakaan saa hallituspohjasta huolimatta unohtaa

vaikka tämä hallitus ei tule myöntämään uusia ydinvoimalupia niin silti ydinvoimaosaaminen on suomessa maailman huippua mikä on käytettävä hyödyksi

tämän osaamisen jalostus laajamittaiseksi liiketoiminnaksi on alkanut finnuclear ryn toimesta ja tätä osaamista tulee kaikilla tavoin tukea sillä ydinvoimaloiden vuosihuoltoliiketoiminta sekä osaamisen myynti ja vienti ovat satojen miljoonien arvoista liiketoimintaa

tosiasiassa ne ovat edellytys sille että hajautettua sähköntuotantoa voidaan entistä helpommin kytkeä valtakunnanverkkoon

tiedämme että markkinoille on lähiaikoina tulossa liikuteltavia chp laitoksia eli laitoksia jotka tuottavat yhtä aikaa lämpöä ja sähköä ja joiden hyötysuhde on merkittävän korkea

nämä uudet laitteet lievittävät sään ääri ilmiöitä ja luovat uusia pysyviä työpaikkoja erityisesti hankkeen toimitukseen sekä laitevalmistukseen ja huoltoon

näiden positiivisten työllisyysvaikutusten lisäksi hajautettu sähköntuotanto keventää jakeluverkkoinvestointeja koska tuotanto muuttuu enemmän pistemäiseksi

kun tämän lisäksi varmistamme yhteisöveron laskun koskemaan myös yhteismetsiä on meillä hyvät mahdollisuudet edistää talousmetsien keskikoon kasvattamista ja sitä kautta luoda entistä paremmat edellytykset tehokkaammalle metsätaloudelle ja bioenergiaan perustuvalle lämpöyrittäjyydelle

arvoisa puhemies

se ei ole pelkästään vasemmiston yksinoikeus